sen lisäksi että euroopan neuvosto keskustelee lähialueidensa tilanteesta keskustelu jäsenvelvoitteiden noudattamisesta yksittäisissä jäsenmaissa on ollut hyvin vilkasta

direktiivin soveltamisala on varsin laaja ja se asettaisi kaavoille nykyisestä kansallisesta lainsäädännöstä poikkeavia ja osin ristiriitaisia sisällöllisiä vaatimuksia

eduskunnalla on perustuslain takaama oikeus saada oikea ja riittävä kuva valtion taloudellisesta asemasta kuten tuloista ja menoista omaisuudesta ja sitoumuksista sekä talousarvion toteutumisesta ja hallituksen toiminnan tuloksista

yleiskokouksen seurantakomitean monitorointikomitean työskentely tapahtuu niin sanotusti in camera eli suljettujen ovien takana mutta loppuraporteista keskustellaan ja jatkotoimenpiteistä päätetään yleiskokouksessa

monet monitorointikomitean työlistalla olevista kymmenestä maasta ovat olleet tarkkailun alla jo kymmenen vuotta ja nyt euroopan neuvostossa on selkeästi painetta muuttaa tätä monitorointijärjestelmää

kokonaisuus on monimutkainen ja valiokunnan mielestä virallisasiakirjojen perusteella ei ole saatavissa riittävän selkeällä tavalla kokonaiskuvaa euroopan talouden vakausjärjestelyistä

arviomme oli että eu tason säätelyä ei tarvita koska kansallisessa säätelyssä jo nykyisellään toteutuu hyvin tavoite sovittaa rannikko ja merialueiden toimintoja johdonmukaisesti yhteen

valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut ettei eduskunnalla ole ollut saatavilla oikeita ja riittäviä tietoja valtion vastuuasemasta ja sen kehityksestä valtiosääntöisen päätöksenteon virallisasiakirjoissa

nyt onkin voimakkaita paineita myöskin katsoa millä tavalla eri jäsenmaat kokevat tämän monitorointijärjestelmän itseään kohtaan epäoikeudenmukaisena

mietinnössään valiokunta esittää myös huolensa siitä että direktiivi ei riittävällä tavalla ota huomioon suomen rannikkoalueiden varsin omaleimaisia erityispiirteitä ja se myös voisi vaarantaa jo olemassa olevien rajat ylittävien suomelle tärkeiden yhteistyömuotojen toimivuuden

vaikka jäsenvelvoitteiden seurantaa ei tapahdu yhdessäkään eu maassa viime vuonna monitorointikomitea esitti kuitenkin unkarin asettamista tarkkailuun